mutta tulen äänestämään tätä esitystä vastaan

monissa tällaisissa tapauksissa valitettavasti tällaiset vanhat säilytettävät rakennukset ovat jostain syystä palaneet

onneksi tämä ei ole sentään palanut

en pitäisi mahdottomana sitä että tässä olisi valtion varoilla avustettu tätä peruskorjausta siellä koska kysymys on kuitenkin kansallispuistosta ja sen alkuperäisen rakennuksen säilyttämisestä jotta kaikki ei olisi mennyt yrittäjän kontolle vaan annetaanhan moneen muuhunkin tarkoitukseen valtionapuja

tässä on matkailuyrittäjä olisi voitu sillä tavalla hoitaa tämä asia

täällä on moitittu sitä mitä tässä selonteossa ei ole eli sitä että tässä ei ole määrärahoja puolustusvoimien tulevaisuutta silmällä pitäen

olin itse ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana tätä käsittelemässä

mitä tapahtui

no nyt katsottiin tavallaan että otetaanpa opiksi ei merkitä näitä määrärahoja vaan referoidaan vain sitä mitä puolustusvoimat on halunnut ilmaista tarpeikseen

kysyin täällä ministereiltä takaatteko sen että seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ovat ne rahat jotka puolustusvoimat tarvitsee ja jotka vaaditaan tähän rakenneuudistukseen

jotta tästä käsittelystä olisi jotain hyötyä puolustusvoimien määrärahatarpeen kannalta pitäisi lähteä siitä että täällä edustettuina olevat puolueet ilmoittavat nyt selkeästi kantansa esimerkiksi siihen että ne ovat valmiita hyväksymään tässä selonteossa olevan puolustusvoimien määrärahatarpeen ja sen ilmauksen joka siellä on puolustusvoimien toimesta annettu

silloin tästä keskustelusta olisi jotain konkreettista hyötyä

mutta kun tasavallan presidentti on ilmoittanut että hän on valmis järjestämään ulko ja turvallisuuspoliittisia seminaareja ilmeisesti hieman tuon ruotsin sälenin tapaan niin ehkä tässä parin vuoden aikana voitaisiin saada jotain selkeyttä niissä seminaareissa siitä millä tavalla puolustusvoimien määrärahatarve voitaisiin tulevaisuudessa järjestää

jos ajatellaan sähköturvallisuutta huoltovarmuuden kannalta niin jos esimerkiksi muutamalla pitkän kantaman ohjuksella tuhottaisiin helsingin ja lähiseutujen sähkövoimalat tammihelmikuussa niin arvatkaa mitä tapahtuisi

näin ollen sähköturvallisuus on äärettömän tärkeä asia ja kaikki voitava on tehtävä jotta siinä suhteessa tehtäisiin riittäviä valmisteluita

siinä tilanteessako me lähtisimme sitten hakemaan nato jäsenyyttä

sehän syventäisi sitä kriisiä

totta kai turpeen käytöllä on sitten monia muita vaikutuksia työllistäviä vaikutuksia ja niin poispäin mutta myöskin ollut erittäin kielteisiä vaikutuksia meidän suomalaiseen luontoon muun muassa sillä tavalla että kun turvesoita on kuivatettu ojitettu varsinkin varhempina aikoina kaikki nämä vedet valuivat alapuolisiin vesistöihin jokiin ja järviin

meni ravut

tämä ei ole niin yksioikoista kuin täällä on haluttu keskustella että turve on vain hyvä asia

puhemies

itsekin uskon sillä tavalla

mutta sitä suuremmalla ihmetyksellä näen täällä ehdotuksen edustaja reijosen taholta joka varmaan on tehnyt hyvää työtä siellä näitä rahoja jaettaessa

paljon on siis tarjontaa täällä tiettyjä metsälöitä jnp

tämä on sitäkin ihmeellisempää kun nämä metsänomistajathan tekevät tätä vapaaehtoisesti ja saavat myöskin rahat ja korvaukset tästä

herra puhemies

on syytä ehkä hetken pohtia sitä mitä se merkitsee

se on tässä uusi elementti ja osoittaa vain jälleen kuinka nopeasti nämä kokonaistilanteet muuttuvat ja mitenkä yhtäkkiä voi tulla sellaisia elementtejä jotka eivät ole millään tavalla keskeisesti olleet mukana aikaisemmassa pohdiskelussa

minä en oikein ymmärrä miten on voitu olla jaostossa yksimielisiä ja valiokunnassa yksimielisiä näistä asioista kun kerran on ehdotettu jotain muuta kun nyt edustaja reijonen ehdottaa tässä tehtäväksi eli poistettavaksi sieltä rahaa

vain muutama näkökohta tästä

tämä johtuu siitä että siellä on kova kilpailu energia ja raaka ainevaroista ja mannerjalustasta

toinen seikka on se että koillisväylä ja luoteisväylä tulevat merenkulkukelpoisiksi ja se nostaa räjähdysmäisesti näitten alueitten merkitystä

on hyvin helppo sanoa että jos puhutaan varusteluyhteistyöstä ja aseteknisestä yhteistyöstä ja harjoitustoiminnasta se on helppoa vielä ymmärtää

mutta haluan korostaa sitä että on kohtalaisen vaikeata kun mennään siitä eteenpäin säilyttää se tilanne että ei oltaisi sotilaallisesti liittoutuneina

on hyvin tärkeätä että eduskunta ja sen valiokunnat pidetään täysin tietoisina siitä millä tavalla näissä asioissa tullaan etenemään koska se kiinnostaa kyllä kansanedustuslaitosta

toisen näkökohdan otan siitä että lissabonin sopimushan jos se nyt eussa astuu voimaan niin kuin toivon merkitsee paljon enemmän kuin ehkä me olemme tiedostaneet

tämä on todella sellainen ulottuvuus että meidän on täysin miellettävä tämän merkitys ja otettava huomioon myöskin sellaiset vaikeat tilanteet jotka tässä voivat tulla kysymykseen

jos baltian maissa esimerkiksi alkaisi tapahtua jotain todella kielteistä ja niitten koskemattomuus jollain tavalla tulisi uhatuksi niin tässä on eräs esimerkki tilanteesta jossa tällainen solidaarisuus joutuisi hyvin nopeasti meilläkin kysyttäväksi

mitä natoon tulee niin olen aina rehellisesti sanottuna vierastanut koko nato optiota sen takia että itsenäisellä valtiolla on aina ja kaikissa olosuhteissa mahdollisuus hakea nato jäsenyyttä jos se niin katsoo parhaaksi

ei meidän tarvitse sitä todeta että meillä on tällainen oikeus

mutta vakavampi kysymys on se hyvät kollegat että kun meillä on nato optio niin minkälaisissa olosuhteissa me kuvittelemme että me tulisimme tällaista nato optiota käyttämään

silloin herää kysymys että onko se niin että se on sellainen varaventtiili jota käytettäisiin vakavan kriisin alla juuri siinä kun kriisi olisi puhkeamassa

näin ollen jos nato jäsenyyttä lähdetään jossain vaiheessa hakemaan se pitäisi tai olisi pitänyt tehdä sellaisissa olosuhteissa joissa aurinko paistaa eikä ole minkään näköistä jännitystä

meidän nato jäsenyytemme jos sitä joskus haetaan ei ole missään tapauksessa tarkoitettu millään tavalla venäjää tai mitään muuta valtiota vastaan vaan me olisimme niissä pöydissä joissa tehdään meidän kannaltamme tärkeitä ratkaisuja samalla perusteella kuin aikanaan hakeuduimme eun jäseneksi

eli me olisimme valvomassa omia etujamme niissä piireissä niissä pöydissä joissa me koemme olevamme oikeassa paikassa läntisten eurooppalaisten valtioitten yhteisössä

sanon vielä ihan lopuksi lyhyesti että eun pitäisi aktivoida ulkopolitiikkaansa varsinkin nyt obaman tultua yhdysvaltain presidentiksi

tärkeimmät sektorit ovat venäjä ja venäjä on huomannut ja tulee huomaamaan vielä enemmän että se tarvitsee euroopan unionia ja euroopan unioni tarvitsee venäjää

meidän on luotava hyvät ja toimivat suhteet venäjään ja kaikin tavoin integroitava venäjä normaaliin taloudelliseen ja muuhun yhteistyöhön euroopan unionin kanssa

toinen alue on lähi itä jossa euroopan unionin pitää ottaa aivan toisella tavalla aktiivinen ote nyt kun obama on tullut presidentiksi

me emme voi ajatella että meidän lähialueella välimeren strategian puitteissa on jatkuvasti tällainen märkäpaise joka koko ajan tuottaa surua ja onnettomuutta koko maailmalle

bottom line koko tämän päivän keskustelussa oli se kun jotkut surivat sitä että nuoret miehet ovat pois työmarkkinoilta

yritin eduskunnan kyselytunnilla saada puheenvuoroa että olisin voinut vastustaa vuotoksen altaan rakentamista joka on jälleen noussut taktisesti taitavasti juuri tässä joulun alla on vedetty esiin jotta ei kunnolla sitä vastarintaa pystytä järjestämään

nyt ensinnäkin tämä on aika törkeätä sikäli että korkein hallinto oikeus on aikanaan tehnyt tästä ratkaisun ja todennut että tätä päätöstä kaikki noudattakoot mutta sitä ei ole noudatettu vaan siellä on venkoiltu ja pidetty ihmisiä epätietoisuudessa vuosikymmeniä siitä mikä tämän alueen kohtalo on

on todellakin niin kuin täällä on jo eräistä suista todettu muun muassa ministerin suusta että euroopan unioni on ansainnut rauhanpalkintonsa

hossa on aika hyvässä turvassa se on melkein jo kansallispuisto mutta porkkala on kovan väestöpaineen ja kulutuksen uhkaamana

missään muussa paikassa euroopassa ei tämä asia ole niin tärkeää mainita kuin tässä yhteydessä jossa puhutaan entisen jugoslavian perinnöstä ja siellä nyt olevien valtioitten mahdollisuuksista tulla euroopan unionin jäseniksi

sen vuoksi tässä on otettava tarkasteluun myöskin tämä porkkalan kansallispuisto ja juhlistetaan itsenäisyyttä oikein kunnolla perustetaan molemmat

todennäköisesti euroopan unionin jäsenyydet ovat ainoa väylä saada tämä kiehuva kattila entinen jugoslavian alue rauhoitetuksi

siellä on monia valtioita vielä jotka odottavat kroatian jälkeen pääsyä sisään

en lähde mainitsemaan nyt valtioitten nimiä mutta me olimme liian hyväuskoisia eräitten valtioitten osalta

sen vuoksi on nyt äärettömän tärkeätä kun kroatialla on tästä eteenpäin puoli vuotta aikaa täyttää kriteerit ja toteuttaa niitä ohjelmia jotka sille on annettu että tässä todella tapahtuu asioita tämän puolen vuoden aikana

me tiedämme kaikki että jos tämä puoli vuotta missataan siis ennen jäsenyyttä ja mennään tänne jäsenyyden jälkeiseen aikaan niin se merkitsee sitä että sen jälkeen aletaan katsoa läpi sormien jos tavoitteita ei saavuteta

tämä tilanne on edessä ehdottomasti jos ei olla riittävän päättäväisiä nyt ennen tätä jäsenyyden toteutumista

tässä on oikeastaan sanottu pelkistetysti se koko asia mistä nyt on kysymys ja osoittaa suurta luottamusta euroopan unionin taholta että nyt kroatia hyväksytään jäseneksi

herra puhemies

tänä päivänä on melkoinen syy iloon toimia kansanedustajana kun vielä tietää sen millä tavalla näitä hankkeita sekä tätä sipoonkorven kansallispuistoa että myöskin selkämeren kansallispuistoa on ajettu täällä eduskunnassa sinnikkäästi läpi

uskaltaisin sanoa että tämä on eräs osoitus siitä että kansanedustajat ja eduskunta eduskuntakauden aikana voivat todella vaikuttaa ratkaisevasti asioihin

kiitos myöskin ympäristövaliokunnalle joka on tässä tehnyt hyvää työtä ja vielä jatkaa työtä selkämeren kansallispuiston parissa ja saamme sen tänne varmaan varsin pian

nämä kaksi kansallispuistoahan olivat mainitut jo hallitusohjelmassa ja kuulun niihin jotka olivat ajamassa niitä tähän hallitusohjelmaan

sen takia on todella hyvä että hallitusohjelmakin tätä kautta nyt sitten toteutuu

hän on myöskin ollut eduskunnan ympäristö ja luontoryhmän jäsenten kanssa sinnikkäästi ajamassa tätä hanketta eteenpäin

voidaan ostamalla ja muin aluevaihdoin kiinteyttää tätä kansallispuiston rakennetta ja kokonaisuutta sillä tavalla että se tulee myöskin ekologisesti ja biologisesti järkevämmän muotoiseksi koska kovin hajanainen ja silppuinen alue ei ole ekologiselta kannalta kovin hyvä

siis nyt on todellakin tämä työ jatkossa alettava aika pian ja välittömästi ja minäkin olen iloinen siitä että valtakunnan päälehti tänään merkittävässä pääkirjoituksessaan asettui tukemaan näitä ympäristö ja luontoväen tavoitteita tämän asian osalta ja ennen kaikkea on kyllä turvattava se että nämä sormet nämä käytävät merenrantaan saadaan turvatuiksi

ne ovat aivan keskeinen osa tätä ja se taas liittyy sitten siihen kysymykseen että kun siihen tulee suuria ja vilkkaita liikenneväyliä väliin niin tämä ekologinen yhteys täytyy saada myöskin sen meren ja sitten tämän pohjoisen korven välille sillä tavalla että siinä voivat eläimet liikkua

niitä voidaan hoitaa sekä tienalituksin että siltamenetelmin niin kuin tiedetään monissa paikoin tehdyn mutta nämä liittyvät kaikki nyt sitten tähän jatkosuunnitteluun

erittäin tärkeä kysymys on sitten se että monessa tapauksessa tällainen luonnonsuojelualue mikä sielläkin nyt on ollut ja on edelleen tietenkin siellä pohjoisessa voi tuhoutua jos ei tämä liikkuminen siellä kansallispuistossa ole ohjattua

nyt on todettu että valtaosa ihmisistä retkeilijöistä pysyy niillä rakennetuilla poluilla tai tehdyillä poluilla ja käytävillä jotka kansallispuistoihin ja luonnonsuojelualueille tehdään ja ellei tätä asiaa saada nyt hyvin nopeasti valmiiksi

se ei vaadi kovin suuria investointeja mutta täytyy saada tämä reititys sinne välittömästi aikaiseksi niin että ei aiheuteta pahaa vahinkoa kuluttamalla niitä alueita jotka eivät yksinkertaisesti kestä kulutusta

ihmiset pysyvät varsin uskollisesti poluilla he eivät halua lähteä seikkailemaan metsään ja tällä tavalla voidaan siis tätä luontoa siellä säästää

samoin on tärkeätä että tulevat nämä yhteydet muihin viheralueisiin että tulee tämä vihervyöhykeajattelu tänne pääkaupunkiseudulle paremmaksi kuin tällä hetkellä

en sitten enemmälti mene tähän östersundom suunnitelmaan koska ed

karimäki täällä varsin hyvin kuvasi sen miten se sellaisena toteutuessaan joka on nyt esitetty olisi aika turmiollinen sitten koko tälle kansallispuistolle

noin puolessa näistä todetaan että helsingin sanomat on todennut että olen epätietoinen tässä minulla ei ole kantaa tähän asiaan

arvoisa puhemies

ihan lopuksi vähän filosofiaa sen verran että on tieteellisesti osoitettu että ihmiset ovat onnellisia ollessaan luonnossa

juuri tämä että minulta ei ole kysytty mitään mutta lehdessä todettiin että en ole päättänyt kantaani on merkinnyt satoja sähköposteja

tällaisessa teknokulttuurissa jossa me elämme täällä ihmisillä on hyvin vähän mahdollisuutta onnellisuuden tunteisiin

miksi sitten en ole ilmoittanut kantaani

jos me siirrymme senkaltaiseen journalismiparlamenttiin lehti ja mediaparlamenttiin johon nyt näytetään olevan menossa niin me olemme kohta aivan toivottomassa tilanteessa

ja voin sanoa etten ole yksin vaan näitä kollegoita jotka ovat saaneet tätä postia aivan valtavasti on useita muita ja varsinkin ovat saaneet ne joille on kerrottu että te olette epätietoisia

minä tiedän täsmälleen kantani ja olen sen koko ajan tiennyt mutta kun helsingin sanomat ei viitsinyt kysyä sitä vaan totesi että on epätietoinen ja epävarma kannastaan

vaikka tämän hallituksen rekordi tässä luonnonsuojelussa ei ole nyt ollut kovin erityinen ja kehuttava niin sanon kuitenkin että tässä loppumetreillä tilanne on parantunut selkeästi sillä tavalla että nämä kaksi hallitusohjelmassa mainittua asiaa on toteutettu

nämä ovat hallitusohjelman asioita ne ovat siellä mainittuja

eli hallituksen loppurutistus luonnonsuojeluasioissa on ollut hieman nousujohteinen

tämä on erittäin hieno alue upea alue suorastaan

ei oikeastaan voi käydä siellä ilman että siellä leijailevat merikotkat taivaalla ruokit lentelevät riskilät lentelevät aivan mahtavan upea alue ja on erittäin hienoa että se nyt sitten suojellaan

sanoisin vielä sitä seutua hyvin tuntevana että on myöskin tärkeätä että otetaan sama asenne tässä kuin on otettu aikanaan nuuksiossa ja on otettu sipoonkorvessa

pitää myöskin tässä selkämeren kansallispuistossa ottaa se näkökohta huomioon että siellä on vielä erittäin paljon herkkiä suojeltavia alueita jotka sitten myöhemmin tulee liittää tähän kansallispuistoon

kun on esitetty epäilyksiä sen suhteen tuhotaanko tässä joitain kalastuksen mahdollisuuksia olen tästä asiasta aivan eri mieltä

tällähän nimenomaan suojellaan luonnonkalan kutupaikkoja ja luonnonkalan kalastusta ja sillä tavalla myöskin sellaista turismia ja luontomatkailua joka varmasti tulee tulevaisuudessa olemaan vieläkin suositumpaa

se mikä minua todella huolestuttaa sillä alueella on se että kalanviljely on jo saavuttanut tällä hetkellä aivan riittävän tason

voin kertoa että aika usein joudun siellä kihdin syrjällä jossa kesäpaikkani on lapioimaan haisevaa levämössöä pois sieltä rannalta että pääsen uimaan

se ei ole tästä maailmasta

ellei sitten kehitetä parempia kalanviljelymenetelmiä minä en näe että mitään järkeä on siinä että siellä tuhotaan vielä enemmän luonnonvesiä kuin nyt on tähän mennessä tapahtunut

niin kuin sanottu on hienoa että ollaan tässä vaiheessa ja haluankin kiittää puheenjohtaja huovista ja ympäristövaliokuntaa todella arvokkaasta työstä

kyllä se oli ihan hyvä saavutus varsinkin kun tiedetään kuinka hankalaa vastustusta tässä nyt mainitussa asiassa hän on joutunut kohtaamaan